arvoisa puhemies

seurantaryhmä oli yksimielinen niin turvallisuusympäristön analyysistä maamme turvallisuuslinjan määrittelystä kuin puolustusvoimien tulevina vuosina tarvitsemista resursseista

itse tulkitsen asian niin että selontekoa valmisteltaessa erityisesti kokoomuksella oli tarve nostaa profiiliaan ulko ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja tämä on näkynyt niin omana nato politiikkana kuin omana määrärahalinjana

näin kokoomus tunnustaen sen tosiasian että jäsenyyshakemus ei tällä hallituskaudella ole ajankohtainen haluaa viedä suomen niin lähelle natoa kuin mahdollista

tällöin hän totesi

selonteossa käsitellään aikaisempaa laajemmin natoon liittyviä kysymyksiä

hallituksen kanssa käymässäni keskustelussa olimme täsmälleen yhtä mieltä siitä että muuttuneesta sanamuodosta huolimatta politiikka ei muutu

selonteon muotoilu ei siis tuo nato jäsenyyttä yhtään lähemmäksi tai siirrä sitä yhtään kauemmaksi vaan pitää jäsenyyden hakemisen samanlaisena mahdollisuutena kuin aiemminkin

se on melkoinen pudotus monen kasvuvuoden jälkeen ja tämä talouden supistuminen on näkynyt jo meidän työllisyystilanteessamme työllisyyden erittäin voimakkaana heikkenemisenä

puolustusvoimien tulevien vuosien resursoinnin osalta seurantaryhmä lähti siitä että puolustusmäärärahat pidetään reaalisesti nykytasolla

tämä oli vaativa tavoite jo vuosi sitten ja erityisen vaativa se on nyt kun maailmantalous on ajautunut syvään lamaan

en varmaankaan ole niitä edustajia jotka ensimmäisenä ovat kyseenalaistamassa puolustusmäärärahat suhtautumassa niihin kriittisesti päinvastoin mutta tosiasiat on mielestäni kyettävä tunnustamaan talousasioissakin

tässä tilanteessa pidän täysin epärealistisena sitä että yhdelle hallinnonalalle annetaan tasokorotuksia kun muita mahdollisesti leikataan

edellä mainitsin tämän työttömyyden heikkenemisen se on yksi osoitus tästä elvytyksen epäonnistumisesta ja kun vertaamme eu maiden bruttokansantuote ennusteita tälle vuodelle niin täytyy sanoa että suomi yhdessä baltian maiden ja irlannin kanssa on eun rupusakkia

arvoisa puhemies

jostain syystä hallitus on tässä asiassa ollut kovin kovakorvainen eduskunnan tahdolle kun on nyt käsiteltävänä olevasta selonteosta jättänyt kyseisen mielestäni tärkeän osion pois

kunnat puolestaan tarvitsevat tuntuvan lisäyksen valtionosuuksiin muuten edessä ovat laajat lomautukset palvelujen leikkaukset ja verojen korotukset

sen toimintaedellytyksistä ja kilpailukyvystä on syytä pitää huolta ja todellakin tätä puolustusteollisuutta olisi tässä selonteossa ehdottomasti pitänyt käsitellä ja arvioida

sitten kun talous elpyy valtiolla on myöskin huomattavasti paremmat mahdollisuudet kerätä verotuloja yhteisöverotuottoja myyntivoittoveroja ja muita suhdanneriippuvaisia veroja joilla velkaa myöskin pystytään maksamaan takaisin ihan eri tavalla kuin kunnat pystyvät tekemään

mitä puhemies tulee vielä kriisinhallintaan niin on tärkeää kuten ulkoasiainvaliokuntakin toteaa että sotilaallisen kriisinhallinnan rinnalla suomi jatkaa siviilikriisinhallinnan kehittämistä ja vahvistaa kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuutta

työpaikka rakentamisessa luo työpaikkoja muilla aloilla

mietintöön sisältyvä kirjaus kriisinhallinnan linjausten valmistelusta tiiviissä yhteistyössä ulkoasiain puolustus ja sisäasiainministeriön kesken on paikallaan

toistaiseksi hallituksen toimet rakentamisen vauhdittamiseksi ovat jääneet mielestäni liikaa näpertelyksi näin esimerkiksi vuokra asuntotuotannon tukemisessa

nopeat ja vaikuttavat toimet rakentamisen vauhdittamiseksi ovat välttämättömiä ja rakentamisen osalta toivoisin hallituksen herkällä korvalla kuuntelevan rakennusteollisuutta ja muita rakennusalan ammattilaisia

toivon että telakkateollisuuden tukemiseksi valtio toteuttaa metalliteollisuustyöryhmän toukokuussa julkistaman ohjelman jossa esitettiin kymmenkohtainen alushankintojen ja alusten peruskorjausten ohjelma

tällä voitaisiin helpottaa tulossa olevaa vaikeaa tilannetta

arvoisa puhemies

ovat monille ihmisille ainoa keino pysyä mukana työelämässä

kreikan ei pitäisi olla lainkaan euromaa mutta tilastoja vääristellen se hivutti itsensä mukaan suurten jäsenmaiden avustuksella

globaali finanssikriisi ja sitä seurannut talouskriisi nopeuttivat syöksyä ja luottoluokittajat alkoivat vetää johtopäätöksiä viime vuoden lopulla alentamalla kreikan luottoluokitusta

tässä vaikeassa tilanteessa kreikan voisi pelastaa talouden elpyminen mikä synnyttäisi uusia työpaikkoja ja tuloja ja vähentäisi leikkausten tarvetta

jos kreikalla olisi oma valuutta devalvoimalla maa voisi parantaa vientikilpailukykyään ja täten nopeuttaa elpymistä mutta kreikka on kuitenkin eurossa

nyt kreikalla on edessä sisäinen devalvaatio mikä merkitsee rajuja palkkojen ja eläkkeiden leikkauksia

se että kreikassa on vallassa sosialistinen pasok puolue antaa mielestäni mahdollisuuksia siihen että kreikkalaisten vyön kiristys tulee tapahtumaan mahdollisimman sosiaalisella ja oikeudenmukaisella tavalla

on selvää että jos kreikan rikkaat pääsevät tästä kriisistä kuin koira veräjästä yhteiskuntarauha on uhattuna

ekp ostaa runsain määrin valtioiden roskaluokkaan kuuluvia velkapapereita

on hyvä muistaa ja todeta että yhdysvaltain keskuspankki fed käytti tätä samaa keinoa äskettäisessä finanssikriisissä ostamalla satojen miljardien arvosta kotivaltionsa roskavelkakirjoja

vaikka kreikan avustamiseen ollaan panostamassa paljon arvovaltaa ja suunnattomat summat rahaa ei ole mitään takeita siitä että tilanne tulee rahoitusmarkkinoilla rauhoittumaan

ymmärrän että kohtaanto ongelma on tärkeä ja on tärkeää todellakin että ministeriö siihen ponnekkaasti tarttuu

arvoisa puhemies

kriteerien uskottavuutta alun perin murensi erityisesti se että suuret jäsenmaat ranska ja saksa etunenässä tulkitsivat joustavasti budjettialijäämäkriteeriä kun ylittivät sen

kummastusta herättää myös se että te olette edelleen leikkaamassa työllisyysperusteisia investointimäärärahoja

tarvitaan rahoitusmarkkinoiden perusteellista uudistamista sekä pankkiveroa jolla kerätään jäsenmaille rahasto vastaaviin tilanteisiin varautumiseksi

tässä on väkisinkin huolestunut siitä riittävätkö nämä määrärahat kun tietää että näillä työllisyysperusteisilla investointimäärärahoilla on ollut erittäin suuri merkitys maakunnissa ja vaikeilla työllisyysalueilla

käsittääkseni liikenneministeriö on koko ajan ollut sillä kannalla että luotsaustoiminta on luotsausliikelaitos finnpilotin yksinoikeus

mielestäni tämä on hyvä ratkaisu sillä näin kyetään luotsaustoiminnan riskit minimoimaan suomen vaativissa rannikko olosuhteissa ja turvataan luotsauspalvelujen saatavuus eri puolilla suomea

puhemies

finnpilotilta odotan että se resursoi toimintansa siten että luotsaus sujuu ripeästi ja tehokkaasti

on nimittäin esitetty väitteitä syytöksiä että finnpilot ei ole kunnolla hoitanut velvoitteitaan vaan säästötoimien vuoksi rahtilaivat ovat joutuneet odottamaan luotsauksia jopa tuntikausia

olemme siis vielä tätä siellä ketään

keskustelua keskustelu on päättynyt ja asia voimme syystä ne

lääkitys oleva testillä päivystyksenmeen

puomisysteemi tätä syöttää

keskustelua keskustelu päättyy puimisesta ja saksan korjata

arvoisa puhemies

tässä tilanteessa kun talous on suuntaamassa kohti taantumaa ainakin suomen pankin viimeviikkoisen ennusteen mukaan työ ja elinkeinoministeriön toimenpiteet ovat strategisesti äärettömän tärkeitä

nämä ovat tällä hetkellä hyvin akuutteja haasteita

jokin aika sitten käydyssä debatissa totesin että ministeri pekkarinen on ottanut aktiivisen otteen yritysten rahoitusten turvaamiseen

ensi vuoden tulo ja menoarvion täydennysosassa lisättiin muun muassa finnveran valtuutta sekä teollisuussijoitus oyn ja vera oyn pääomitusta

sen sijaan tässä debatissa minun korvaani hieman särähti se että eräiden määrärahojen osalta te ministeri pekkarinen totesitte että ne riittävät muutamaksi kuukaudeksi

eli jos tällä hetkellä on tiedossa että joku määräraha ei riitä kuin muutamaksi kuukaudeksi niin eikö budjetin täydellisyysperiaate edellyttäisi että se määräraha otettaisiin budjettiin sen suuruisena että se riittäisi suurin piirtein koko vuodeksi

yrityskentältä tulee myöskin jatkuvasti viestiä siitä että monen yrityksen rahoitustilanne on niin sanotusti veitsenterällä erityisesti käyttöpääomasta on puutetta

joka tapauksessa nyt on kuitenkin tehtävä kaikki mahdollinen että terveitä yrityksiä ei ajeta konkurssiin tilapäisten rahoitus tai vakuutusongelmien vuoksi

nyt kun pankkien rahoitus ei kaikilta osin toimi niin on selvää että katseet ovat kääntyneet valtion puoleen ja erityisesti valtion erityisluottolaitosten suuntaan

sosialidemokraatit esittävätkin lisämäärärahoja yritysten investointi ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen suomen teollisuussijoitus oyn pääomittamiseen sekä vera oyn pääomittamiseen

työvoimapolitiikan osalta hallitus on tuntuvasti vähentämässä määrärahoja

eikö työvoimapoliittisiin toimiin valmentavaan koulutukseen sekä valtio ja kuntasektorin tukityöllistämiseen tarvittaisi tässä tilanteessa lisää panostuksia

sosialidemokraattien mielestä työllisyystilanteen heikentyessä työvoimakoulutusta ammatillista aikuiskoulutusta sekä tukityöllistämistä tuleekin lisätä

työllisyysperusteiset investoinnit ovat hyvänkin talouden aikana olleet tärkeitä eri maakunnissa monien tärkeiden hankkeiden toteuttamiseksi

arvoisa puhemies

katsomme myös että nyt on tärkeää nopeasti käynnistää energiahankkeita erityisesti energian säästöä tehostavia ja uusiutuvien käyttöä edistäviä

mielestäni tämä on ollut vähän turhanpäiväistä keskustelua koska tosiasia on se että tällä vaalikaudella jäsenyyshakemusta ei tulla tekemään

yleinen kansalaismielipide on selkeästi natoa vastaan ja eräiden arvioiden mukaan kriittisyys tulee lisääntymään koska nuoret ikäluokat suhtautuvat natoon epäilevämmin kuin iäkkäämpi väestö

vaikka nato kysymys on saanutkin paljon huomiota niin mielestäni suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan viitekehys on selkeästi euroopan unioni

suomi on ollut aktiivisesti mukana euroopan unionin erilaisissa sotilastoiminnoissa taisteluosastoissa kriisinhallintaoperaatioissa ja euroopan puolustusviraston toiminnassa

on totta että tsad operaatio on vaativa operaatio mutta kyllä turvallisuustilanne afganistanissa on monta kertaluokkaa huonompi

maanpuolustuksemme nojaa alueelliseen puolustukseen vahvaan maanpuolustustahtoon ja kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön

oman lisämausteensa tähän keskusteluun pohjoismaisesta yhteistyöstä antoi juuri julkaistu stoltenbergin raportti jossa on monia hyviä ajatuksia pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseksi

näistä mainittakoon muun muassa arktisen yhteistyön tiivistäminen tietoverkkohyökkäysten torjuminen katastrofiyksikkö ja amfibioyksikkö

arvoisa puhemies

puhemies

näyttää siltä että erityisesti aikaisemmin maailman talousveturina toimineella yhdysvalloilla on aika lailla vaikeuksia saada taloutensa vauhtiin